ny ku tieretähän että kaupunkilaasmettänomistajat alkaa olla suurin yksittäinen mettänomistajaryhymä ja alakaa olohon jo toises jopa kolmannes polves sellaasia kapunkilaasmettänomistajia jokka ei tiedä hölynpölyä mihinä näitten mettät sijattoo joita ei oo hoirettu monehen sukupolovehen niin nyt olisi hirmu tärkiää että me saataas joka pitäjähän mettänhoitoyhristykset ne ottaas yhteyttä näihin kaupunkilaasmettänomistajihin

tynkkynen joka on asiantuntija ilimastoalalla että mettät ku on hoirettuna ne on tuottavas veros niiren havusto on kunnossa noon varsinaasia hiilinieluja

tekeekö arvoisa ministeri tämän asian eteen mitään

kreikas on ollu onko se eteläeurooppalaista kulttuuria hulvatonta menoa johtopäässä voidaan sanoa vuosikymmenet

mä otan pienen esimerkin aivan ruohonjuuritasolta

täällä jos yksityishenkilö menöö pankista pyytämähän ylisuurta lainaa niin hän tarttoo siihen kyllä melekoset vakuuret ja ennen kaikkea luottomiehet jotta lainaa syntyy

tässä ei pirä ruveta syyttelemähän kreikkalaasta kansaa

päinvastoon tämä kaikki johtuu osittain myös siitä kun kreikka aikoonansa tähän rahaliittohon sillä lailla hyväksyttihin

mä luulen jotta eu mairen kärkimiesten piti tämä jos ei ymmärtää tai tietää niin ainakin haistaa

mä luulen että kreikassa täs on paljon puhuttu populismista viimeisten päivien aikana siellä se on menny täytehen totehen

toisin sanoen siellä yleensä oppositio kun on populisoinut kansaa tai näin poispäin ja on tullut seuraavat vaalit niin ne on päähnyt valtahan

siellä on toteutettu niitä mitä on luvattu

nimittään kuitenkin vastuullinen rahansaanti ja käyttö nehän on kaks sellaasta asiaa että kansantalous pysyy pystyssä

näillä evähillä toivotan että myös eun komission päässä eu vaikuttajat ottavat härkää sarvista kiinni ja ottavat pienen vastuun tästä niin sanotusta kreikka möhöläyksestä

tämä hallinnonala eli terveysala on todella merkittävä sen suhteen jotta pitää muistaa paljoko tämä ala nielöö valtion varoja

valpas ja ed

tämä on tietysti vähä kipiä kysymys tähän kantaa ottaa mutta kuitenkin näistäkin rintamalla merkittävä porukka oli ja tämä tunnustus heille mielestäni suotakoon

terveyrenhoito terveysmenot nämä menot on vain lisääntyny ja kun otetahan vielä huomiohon jotta väestö kaiken aikaa vanhenoo niin meirän pitäs miettiä myös sitä mikkä ne keinot olis ne keinot millä saataas säästettyä näitä niin sanottuja ekonomisia menoja

mutta sitten pikkuhiljaa se fyysinen liikkuminen vähenöö on tullu kaikki tietokonehet sun muut pelit ja laitteet niin nuorten ja lasten liikkuminen on todella vähäästä

siihen kun saataas hivenen lisää mä väitän että ku puhutahan näistä opettajienki pöönauteista niin ne osittain johtuu siitä että meil on aika rauhattomia oppilaita ja samalla sysääsin pikkuusen nämä huolet myös lasten vanhempihin

kyllä lasten vanhempien myös pitääs pitää huoli omista juperoostaan eli jäläkelääsistään

ne on kuitenki tulevaisuutta ja ennen kaikkia ne on omia rakkaita itte kunki meirän isiemme ja äitiemme eres tuottamia jotenka piretähän niistä hyvä huoli

tänä päivänä mä väitän että koulukiusaamises moni tietty asia selviäisi kun vanhemmat menis koululle ja ne keskenänsä sielä juttelis opettajien kera vanhemmat ja opettajat kuinka täällä koulussa voidahan toimia niin että opettajakkin pystyis ottamahan yhteneväisen kannan ja ennen kaikkia on tärkeää se että lapsille myös selitetään mikkä on ne tietyt rajat ja näin

väitän että ensimmääsen kahrenkymmenen vuoren aikana ku lapsi kehittyy aikuiseksi ni sillon laitetahan se kestävä kivijalka tulevaa elämää ajatellen eli henkinen ja fyysinen kunto ne kulkoo käsi käressä

sitten ku puhutahan tästä terveysliikunnasta sitä liikutahan tänä päivänä liian vähä kaikissa ikäluokissa

minä kyllä kehottaisin tänä päivänä myös lasten vanhempia liikkumahan yhressä liikkumahan perheen kera

ei tarvita niitä komioita hienoja laitoksia liikunnan eteen vaan pikkusen mielikuvitusta käyttäen niin mä väitän että terveysmenoos säästettäs hirvittävät määrät rahaa sinne oikiahan tarpeisiin

on hienoa sanoa kuitenki arvoisat kollegat jotta on salissa enemmän porukkaa kuin yksi jottei tuu sanottua etikettivirheenä sitä jos täytys sanoa että arvoisa kollega

ministeri wallin mielestäni on tehny liikunnan saralla erinomaista työtä

liikuntahan on saatu täs nyt tämän hallituskauden aikana räätälöityä usiammalle sektorille oikein sopivasti rahaa ja kyllä sen ministerin olemuksesta ja argumenteista on saanut kyllä kuullakki ja täytyy kyllä myöntää jotta hallitus on paneutunu liikunta asioihin ja vielä ku saarahan räätälöityä koululiikuntahanki lisää jos ei tunteja niin kuitenki ymmärretään se että nuorille on tärkiää että nuoresta asti liikutaan ja saarahan sieltä elämyksiä

nimittään olin pirkkolan urheilukentällä

eli myös seuratasoille on saatu liikuntarahaa joka mun mielestä jos ajatellahan kilipaurheilua ja yleensä tuota nuorten urheiluharrastuksia on elintärkiää liikuntaseuroille jokka tekevät sen alakutyön mistä sitten aikanansa ammenetahan niin sanottuja huippuja

sen verran kiinnitin huomiota ministeri wallinin puheihin ku hänestä ihan itseoikeutettua oli jotta rahalla saa ja hevosella pääsöö elikkä voittoja rupiaa tulohon

mutta sen mä kyllä sanoosin varottavan sormen että näin yksinkertaasta se ei ole jotenka siel tarvitahan nuoresta pitäen kieltäymyksiä askeettinen asenne ja ennen kaikkea kova kuri niin sanottu itsekuri

mutta lähinnä kiinnittäisin huomiota haja asutusalueitten jätevesiasioihin

sehän kello käy

päivänä ne pitääs olla kunnossa

se ihmetyttää siinä että vieläki siel on erimoinen täytäntö kunnissa

jossakin hyväksytähän palajo laajempi eli löysempi meininki ja johonaki ollahan niiku että niin sanotusti raamattua tulkitahan piste ja pilikku ja ei hyväksytä ollenkaa

mä haluaasin jotta nämä viestit jos tulkittin oikein ne pitää saattaa tuonne maakuntihin ja yleensä kuntihin välittömästi tietoisuutehen että tämä epävarmuus loppuu

nimittään mä epäälen on kuntia ja kuntalaasia jokka tämän velvoitteen on täyttäny kirjaamellisesti ja sitten jos jokku naapurit saa löysemmin teherä kateus on kuulkaa mahrotoonta

nyt ennen kaikkea jos muistatte oliko viikko kaksi sitten että jokku oli tehnyt tutkimuksen virallisella taholla niin kahreksasta järjestelmästä seittemän oli ihan harakoolla rahastettihin vain

yks täytti lain vaatimukset ja pelekona on se että siel on kermankuorijoota eli rahastajia

sen on helepompi siellä elää ja ennen kaikkea jos haluaa joskus rahaksi muuttaa niin se on niin ku raha pankissa

kello käy ja haluan päästää seuraavankin puhujan tänne

ei mutta yleensä oli aikanansa maalissa

arvoisa puhemies

eli se on kyllä hyvin tarpeellinen väylä korjata jos ajatellahan sitäki että kaskisissa saas nähärä toivotaan niin tehras jatkaa toimintaansa

ainakin erellytykset on puunsaannin suhteen

voirahan sanoa että lähes joka toinen kerta kun yhteyttä otetahan niin se on juuri minkämoises kunnos on perustienpito

varsinki ensimmäisen kauren erustajana siitä saa kuulla ja vielä ku ottaa huomioon sen että perussuomalaasia ei niitä källätä saa niitä pitää jopa kehua että ne tuo innokkaasti alotteita näistä teistä

jälleen huomaa että huomenna äänestyksessä on sellaanen tie jottei mun tartte ku kolme kertaa loikata ku se lähtöö sellainen tietty tienpätkä joka periaattees sille saralle ei kuulukkaan

mutta se että saataas perustienpitohon jatkos kuitenki enemmän varoja olisi hirmu tärkiä asia jotta siinä mielessä monen kollekan tuolta vasemmalta puolelta oppositiosta heittämihin toivomuksiin pitää kyllä valitettavasti yhtyä

seinäjoen ohikulkutie joka on ollut kauan tapeetilla on nyt toteutumas ja se varmahan pohojammaan keskipisteen eli seinäjoen tieverkostoa eli tiehuoltoa väyliä parantaa

eli kaupunkilaasetkin pääsee jo tallustelemaan siellä muuskin rekan hajussa eli ilima kulokoo keuhkoihin pakkasellakin paremmin

samoin vaasan raran sähköistys on tietenkin hieno asia ei yksistään vaasalaasille vaan siitäkin on taisteltu täällä niin monet vuoret ja nyt se tuloo toteutumiskelposeks

ehrottaasinkin ku kurikassa on juuri meneillä sinne niin sanottu saaren risteys joka koskettaa tätä kolmostietä siihen menöö varoja usiampi miljoona ja kurikan kaupunki olis kyllä valamis lainaamahan valtiolle korottomana lainana muutamaksi vuoreksi ja nyt varsinkin ku elvytetään halutahan elvyttää ja torennäköisesti hinnat putuaa niin olis oiva tilaisuus valtion tarttua tähänki ansaan

kaikin puolin mä luulen että hallitukses on kuitenkin sellaanen henki jotta näitä teitäkin ruvetahan paremmin ylläpitämähän

arvoisa puhemies

anteeksi ei ollut mitään virkayskää mutta on iskeny vatikurunvirus jos tällaista sanontaa käyttää

ensiksi ministeri anttilalle suuret kiitokset siitä että hän on ollu lievässä hirressä mutta hän on selvinny erinomaisesti

varmaan oma persoona ja hänen hyvin tuntemat kollekat tuol brysselin pääs on eresauttanu sen että suomen maatalourelle kuitenkin on saatu hyvät neuvottelut aikaan

ja se että ensi vuoden lokakuun alussa alenoo ruuan arvonlisävero niin se on erittäin tärkiä tässä tilanteessa ja varmahan eresauttaa kuitenkin juuri sitä porukkaa

eläkelääsiä ja pie nituloosia

se antaa myös henkisiä voimavaroja ja ennen kaikkea sielä voi ajatuksia larata

nythän on juuri meneillä sellaanen tilanne että mettänomistajat on pistetty vähän niin ku syntipukiksi siitä että puun saatavuus ei oo riittävää

ja nyt jos firmat ajattelis sitä puolta että venäjän puutullit on se este että pistetähän firmoja kiinni ni nyt ku venäjä ei pistäny puutullia täytäntöhön niin se on osoottautunu suureksi mysteeriksi

eli suomen mettistä tuloo puuta ihan riittämiin

voin väittää minä ainaki kurikas oon jo vuoren vieny etehen sellaasta ajatusta että kaikki mettät mitä kurikan sisällä on aarillensa tieretähän kuka mihnäki omistaa mettää ja mihnä on omistaja ja niil on jo lähteny kirjelmä ja puhelinsoittoja

eli siit ei oo kysymys etteikö kaupunkilaasten mettät oo tulossa hoitoon

kysymys on vain siitä että saarahan tieto perille että toisen ja kolomannen polven kaupunkilaahet jotka urbanisoituu ei laita niitä luonnontilahan eli ne tuloo metsänhoirollisiin tarpeihin eli tuotehan massaa paperia

ennen kaikkea nyt ku suomalaane puu on tiivistä hyvälaatuista sillä on kuitenkin menekkiä niin hoiretaas nämä tulevat rakennukset mahdollisimman pitkälle puusta ja ennen kaikkea huonekalut

eli ne lelut mitä talojen sisälle rakennetaan tehrään raakasta puusta eikä mistään lastulevyystä ja ennen kaikkea ikean tuotteista jotka tuotetahan tuolla kaukoirässä

tietenkin bioenerkia on päivän sana

puuta löytyy mettistä ihan tarpeeksi ja toivotaan jotta bioenerkiatuotanto lähtöö meillä käyntiin ja ennen kaikkea annetaan signaali niille jokka bioenerkialaitteita tai tuotteita kehittelöö

eli metsänhoiros on erittäin tärkeää että ruohonjuuritasosta ruvetahan mettiä hoitamaan

päätän tämän tarinani tähän ja hyvää yötä kaikille

arvoisa puhemies

se varmahan on hyvä mutta se ei saa olla sellaanen sosiaaliturva eli siinä pitää olla tarkkana kuinka sen kans pelatahan jotta sitten muut avut mitä kunnat saa ei vaarannu ettei sillä ruveta pekuloomaan

sitten toisin tuon oleellisen asian kun puhutahan tämän päivän elvytyksestä

on kuitenkin suomessa sellaasia kuntia jokka haluaas antaa valtiolle tietyn osuuren tietyn potin muutamaksi vuoreksi korotonta lainaa jos on sellaasia hankkeita

jos laitettaas se heti täytäntöön niin mun mielestä se on elvytystä se on ilimaasta rahaa ja jos tuotteiren hinta vielä putuaa niin se on niin ku rahaa panis valtio pankkiin